poliisin resurssit määräytyvät väestöpohjan mukaan kuitenkin pohjois suomessa on turistisesonkien ajaksi myönnetty lisäkapasiteettia

jotta kaakkoissuomalaisten turvallisuuden tunne säilyisi ja turvallisuus säilyisi nykyisellä tasolla on paljon tehtävänä jotta pystymme vastaamaan jo nykyiseen rajanylitysten kasvutahtiin

on sinisilmäistä sanoa ettei asialla olisi yhteyttä turvallisuuden menettämiseen

olen vakuuttunut että esimerkiksi ota ja katoa tyyppiset varkaudet lisääntyisivät kun rajanylitys olisi rajoittamatonta

keskustan johdolla suomi sidottiin edellisellä hallituskaudella rikkidirektiiviin joka oli viennistä riippuvaiselle suomelle erittäin kohtalokas virhe

samankaltaista virhettä emme tarvitse viisumeista luopumisen kohdalla